riihessä päätetyt pienituloisiin kohdistuvat leikkaukset tekivät vasemmistoliiton hallitustyön jatkamisen mahdottomaksi tärkeimmät tavoitteemme kun olivat perusturvan parantaminen ja tuloerojen kaventaminen

kehyksen veroratkaisut olisivat kaventaneet tuloeroja hieman mutta samalla tehdyt lapsilisien ja lääkkeiden kela korvausten leikkaukset pudottavat tuloerovaikutuksen lähelle nollaa

yksittäin ne tuntuvat pieniltä mutta lapsilisien leikkaus yhdistettynä lääkekorvausten pienentämiseen perusturvan indeksijäädytyksiin ansioturvan leikkauksiin sosiaali ja terveydenhuollon asiakasmaksujen nostoon sekä opiskelijoiden toimeentuloon kohdistuviin leikkauksiin tulevat heikentämään tuntuvasti pienituloisten vanhempien sekä heidän lastensa toimeentuloa ja elämää

arvoisa puhemies

lasten köyhyys on todellinen ongelma myös vauraassa suomessa

lapsilisä on nimenomaan lasten ja heidän elämänsä tukemiseen tarkoitettu universaali etuus

arvoisa puhemies

lapsilisä tulisikin muuttaa toimeentulotukilaissa etuoikeutetuksi tuloksi jotta se tavoitteidensa mukaisesti tukisi myös kaikkein köyhimpien perheiden lapsia

arvoisa puhemies

osinkoverojen ja solidaarisuusveron maltillisella kiristämisellä tai omaisuusveron palauttamisella suurituloiset ja omistajat voisivat osallistua hieman enemmän lasten tukemiseen siksikin että hiljan tehtiin yritystoimintaan kannustava avokätinen yhteisöveroalennus

arvoisa puhemies

minä olen itse istunut kaksi kautta alueellisen taidetoimikunnan puheenjohtajana tässä ihan hiljakkoin ja minun mielestäni tämä lakiesitys jäntevöittää sitä hallintoa ja toisaalta sitten säilyttää nämä vertaisarvioinnit eli tämä taiteen kentän kuuleminen ja ymmärtäminen ei häviä mihinkään

ja mitä tulee tähän taiteen autonomiaan niin onhan se nyt ihan ymmärrettävää että taiteilijoilla kaikkien alojen taiteilijoilla tässä maassa on omat etujärjestönsä ja totta kai ne lähettävät meille sähköpostia

totta kai ne ovat huolestuneita omista asioistaan ja haluavat harjoittaa edunvalvontaa niin kuin mikä tahansa etujärjestö minkä tahansa ammatinharjoittajien etujärjestö niin että tämä on minusta siltä osin aivan selvää

mutta se mistä meidän pitäisi olla huolestuneita on se että alueellisilla taidetoimikunnilla kun niillä on mahdollisuus toimia on hirvittävän pienet rahat niin että sitä rahaa siellä tarvittaisiin paljon enemmän kuin mitä sitä nyt on käytettävissä

mitä tulee alueellisten taidetoimikuntien jäsenten valitsemiseen ja nimittämiseen niin minä en usko että tämä laki ollenkaan huonontaa sitä koska tällähän hetkellä maakuntien liitot itse asiassa ovat olleet niitä jotka ovat nimittäneet nämä

arvoisa puhemies

edustaja alatalo on aivan oikeassa siinä että tulevaisuutta tehdään jo tänä päivänä ja sen takia minä olisin kiinnittänyt huomiota sellaiseen seikkaan tässä tulevaisuusselonteossa että täällä todetaan osuudessa suomi on kaikenlaisille yrityksille houkutteleva toimintaympäristö että valtion on jatkettava määrätietoista panostamista tutkimukseen ja yliopistoilla ammattikorkeakouluilla ja tutkimuslaitoksilla on tärkeä tehtävä paitsi houkuttelevien tutkimus työskentely ja innovaatioympäristöjen luojina myös kansainvälisen henkisen ilmapiirin rakentajina

mutta nyt kuitenkin samaan aikaan me olemme leikkaamassa esimerkiksi stmn budjetista niitten tutkimuslaitosten varoja ja tämä on minusta ristiriidassa tämän tulevaisuusnäkökulman kanssa siinä mielessä että me tarvitsemme varsinkin nyt kun tätä sotea tässä väännetään erityisen paljon uutta tutkimustietoa siitä miten meidän päätöksemme vaikuttavat ja minkälaisia mahdollisuuksia meillä on muun muassa tässä asiassa

arvoisa puhemies

edustaja hakkarainen ehti täältä jo poistua mutta itse asiassa hänen esimerkkinsä nicaraguasta taitaa olla muutamien vuosikymmenien takaa ja me olemme vasemmistoliitto ja osaamme myös lukea täällä

olemme vieneet sinne puolueitten työskentelyä ruohonjuuritasolle ja lisänneet yhteistyötä ja ymmärrystä demokratiakehityksestä

nyt kuitenkaan tämä kehityspoliittinen toimenpideohjelma ja tämä linjaus ei tuo meidän mielestämme uusia työkaluja tähän työhön mikä on todella harmittavaa

aivan niin kuin ministeri täällä on moneen kertaan todennut näihin väärinkäytöksiin ja epäkohtiin puututaan ja vuosikymmenten aikana kehitysyhteistyötä on opittu tekemään kunnolla ja osallistamaan niitä yhteiskuntia ja yhteisöjä missä sitä työtä tehdään

me katsomme myös että tämä demokratiatuen käsittely ministeriössä on hajaantunut liian moniin käsiin ja työ ei ole sen takia kovin tehokasta

mitä tulee sitten näihin keskusteluihin mitä täällä on käyty niin olen kyllä ilmastonmuutoksesta sitä mieltä että sen pysäyttäminen on tosi tärkeä tehtävä jotta ne ihmiset voivat elää omilla kotikonnuillaan

olisimme tietenkin toivoneet omaa rahoitusikkunaa demokratiayhteistyölle niin kuin monessa muussa euroopan maassa on tehty

toinen asia mihin edustaja kiuru tässä äsken viittasi oli tämä terveyspuoli ja tällä hetkellä elää erittäin suuri nuorten sukupolvi ja varmaan olisi hyvin tärkeätä pystyä vaikuttamaan tämmöiseen seksuaaliterveyteen ja perhesuunnitteluun

arvoisa puhemies

nyt samaan aikaan kun niitä opintoaikoja aiotaan lyhentää niin sitten pitää pitää huolta siitä että näissä yliopistoissa ja korkeakouluissa on tarpeeksi tehokas tämä opetus ja tutkimussysteemi sillä tavalla että opiskelijat voivat selvitä niistä opinnoistaan nopeammin

millä tavalla ministeriö voi vaikuttaa siihen että yliopistoissa otettaisiin vaikkapa kolmas lukukausi käyttöön tai tehostettaisiin tätä opetustoimintaa ja tutkimustoimintaa sillä tavalla että nämä hyvät ajatukset mahdollistuisivat

arvoisa puhemies

niin kuin täällä on kuultu jo moneen kertaan terveyspalveluja on yritetty uudistaa jo vuosikausia ja sinä aikana kun tätä yritystä on tehty ne ovat rapautuneet entisestään jopa niin että terveyserot ovat todella revenneet suuriksi

tätä aloitetta perustellaan sillä että suomi tarvitsee kipeästi ammattitaitoista ja suomalaiseen kulttuuriin jo sopeutunutta työvoimaa maan rajojen ulkopuolelta

arvoisa puhemies

nyt me kuitenkin teemme minun mielestäni vähän hassulla tavalla koska me panemme ne lapset maksamaan jo nyt ja itse asiassa lapset tarvitsisivat mitä parhainta huolenpitoa myös lapsilisän muodossa

tämä on totta ja siitä olen aivan samaa mieltä mutta olen sitten eri mieltä siitä olisiko tämän lakialoitteen toimenpiteillä saatavissa näitä tuloksia

puhemies

itse olen henkilökohtaisesti kokenut lähipiirissäni tällaisen ahdistavan tilanteen kun pikkuveljeni ei jaksanut elää ja olen tästä syystä sitä mieltä että meillä ei ole oikeutta kieltää toisilta ihmisiltä elämää

arvoisa puhemies

täällä on varmasti kaikki argumentit puolesta ja vastaan jo moneen kertaan todettu ja olemme todella saaneet paljon palautetta ihmisiltä jotka ovat ainakin minulle tulleissa palautteissa etupäässä vastustaneet tätä tasa arvoista avioliittolakia

kaikilla ihmisillä täytyy olla oikeus olla lain edessä tasa arvoisia ja elää oman valintansa mukaan

järjestöjen mukaan kokeilu ei ole tuottanut sellaisia tuloksia mitä sillä mahdollisesti lähdettiin hakemaan vaan se on ollut tappiollinen ja voi jatkossa pikemminkin karkottaa näitä opiskelijoita suomesta

ja mitä tulee sitten lapsiin niin mikään tutkimus ei tue sellaista näkemystä että perheessä pitää olla mies ja nainen

minä itse olen sitä mieltä että kyse on yhdenvertaisuudesta tasa arvosta ja jakamattomasta ihmisoikeudesta ja minä en ymmärrä sitä minkä takia me emme voisi tässä salissa kun säädämme nimenomaan maallisia lakeja antaa kaikille ihmisille samanveroisia oikeuksia

arvoisa puhemies

yhtä hyvin kaksi äitiä tai kaksi isää jos he rakastavat tätä lasta voivat luoda sellaiset kiintymyssuhteet että lapsista tulee erinomaisen tasapainoisia

kansainvälisellä tasolla suomea on arvostettu maana joka on pystynyt järjestämään maksuttoman koulutuksen kaikille riippumatta opiskelijan sukupuolesta kansallisuudesta tai varallisuudesta

monet lastensuojelujärjestöt ovat esimerkiksi olleet tämän avioliittolain kannalla ja minä kyllä uskon näitä asiantuntijoita

lapselle on tärkeintä että varhaiset kiintymyssuhteet ovat kunnossa olivat sitten hänen vanhempansa mitä sukupuolta hyvänsä

tämän takia minä aion äänestää huomenna tämän avioliittolain puolesta ja samalla toivon että enemmistö tässä salissa äänestää samoin ja samalla tämä lainsäädäntö tulee sille tasolle missä meidän arkielämämme jo tällä hetkellä on

erityisen ongelmallisena pidän lakialoitteen kannattajien esitystä kehitysyhteistyöhön suunnattujen varojen uudelleensuuntaamisesta josta täällä on jo käytetty puheenvuoroja

aloitteentekijät katsovat että kehitysmaista eli juuri köyhimmiltä alueilta tuleville opiskelijoille lukukausimaksut voitaisiin maksaa kehitysyhteistyöhön suunnatuista varoista

minusta kansainvälistyvässä suomessa ei ole varaa ryhtyä niputtamaan ihmisiä enää enempää eri luokkiin sen mukaan mistä maasta kukin on kotoisin

me kyllä kannatamme turkistarhauksen lopettamista mutta pitkän siirtymäajan jälkeen ja sillä tavoin että etsitään näitä korvaavia työpaikkoja näille ihmisille

opiskelijat olivat he sitten eu tai eta maasta sen ulkopuolelta tai suomalaisia käyvät usein opiskelun ohessa töissä elävöittävät tätä yhteiskuntaa ja osallistuvat siihen ja elävät todella tulevaisuudessa ehkä todennäköisimmin kauemmin kuin vanhempansa

minusta tässä tilanteessa heitä itseänsä pitäisi kuunnella siitä minkälaisen tulevaisuuden ja tulevaisuuden suomen he haluavat

mitä tulee sitten näihin turkistarhoihin kun täällä on puolusteltu niitten olemassaoloa

turkistarhat ovat ainakin viimeisen kymmenen vuoden ajan olleet koko ajan keskustelun fokuksessa ja niitten epäkohdat on otettu esille mutta näitä muutoksia ei ole tapahtunut

me kyllä kärkkäästi paheksumme kaikkea epäeettistä toimintaa kun se tapahtuu tarpeeksi kaukana meistä esimerkiksi aasiassa mutta minusta meidän on syytä katsota myös tähän omaan pesään ja sen takia tämä turkistarhauksen kieltävä kansalaisaloite on erinomaisen tärkeä ja me kannatamme sen läpimenoa

tässä oli lyhyen ja pitkän tähtäyksen suunnitelma ja sanoitte että tällä lyhyellä aikavälillä pitää puuttua ja parantaa korjausrakentamismahdollisuuksia samoin kuin sitten pitää tähän liikenneverkkoon puuttua

se paikka on saaressa jonne menee siltoja ja kun ensi vuoden alusta rikkidirektiivi astuu voimaan ja sitä varten nostimme mittoja ja massoja niin meidän tiestömme ei kerta kaikkiaan kestä

se on erittäin innovatiivista toimintaa mitä sinne on tulossa

näin juhannuksen alla liikennekysymyksistä nousevat esille valitettavat ongelmat

tieliikenneturvallisuus ruuhkiin puuttuminen ja ympäristöongelmat ovat keskeisiä lähtökohtia tässä pitkälle tulevaisuuteen suuntautuvassa liikennepoliittisessa selonteossa

selonteossa liikennepolitiikka ja liikennejärjestelmä kytkeytyvät tiiviisti yhteiskunnan muihin toimintoihin erityisesti elinkeinoelämän toimintaedellytyksiin talouteen ja työllisyyteen sekä alueiden kehittämiseen

tilanteessa jossa rahat ovat siis vähissä on vasemmiston eduskuntaryhmä tyytyväinen liikennepoliittisen selonteon painotuksiin erityisesti niihin jotka edesauttavat sellaisten väylien korjausta joita eniten käytetään ja kulutetaan arjen liikenteessä

täällä on puhuttu paljon kreikka vakuuksista ja eurosta ja taloudesta ylipäätään mutta minä haluan puhua nuorista vielä vähän tarkemmin

meidän tulisi nostaa esille liikenteeseen liittyvänä epäsuorana ongelmana nämä itsemurhat ja tutkia mahdollisuuksia muuttaa liikennekuolemiin liittyvää tilastointia esimerkiksi ruotsin mallin mukaan

kuka palkkaa nuoren esimerkiksi oppisopimuskoulutukseen vaikka palkkatukea saakin kun yrityksen talousnäkymät saattavat heiketä

erityisesti kaupungeissa joissa töissä käydään autoilla tulee joukkoliikennettä kehittää houkuttelevammaksi ja kaikille mahdolliseksi varallisuudesta riippumatta

kun nuorisotakuuta aletaan toteuttaa tarvitaan nuorten ohjaamiseen myös osaavaa henkilökuntaa joka yhdessä nuoren kanssa löytää kullekin sopivan opinpolun tai työn

arvoisa puhemies

nykyinen tapa jossa pyörätiet yhdistetään tai pikemminkin sekoitetaan jalankulkuun ja jossa pyörätiet tavan takaa katkeilevat ei toimi

juuri pienet liikenneturvallisuutta parantavat hankkeet kuten kevyen liikenteen väylien kehittäminen ja vartioimattomien tasoristeysten poisto ansaitsisivat enemmän huomiota

kehyspäätöksen yhteydessä tehdyt valtioneuvoston periaatepäätökset kolmesta ratahankkeesta pisarasta pasilariihimäki radan kakkosvaiheen toteuttamisesta sekä uuden imatran kautta kulkevan tavaraliikenneyhteyden rakentamisesta venäjälle ovat hankkeita jotka edistävät koko maan liikenteen sujuvuutta

vasemmiston ajamat linjaukset painotus raideliikenteeseen ja hybridi ja sähköautojen kehittäminen kertovat välttämättömästä muutoksesta parempaan ympäristöystävällisempään liikennepolitiikkaan

huolen ympäristöstä ja tavan jolla korjata liikennepolitiikkaa tekee erityisen uskottavaksi se että viesti tulee niin kansalaisjärjestöiltä kuin liikenneministeriöstä

liikennepolitiikkaa suunniteltaessa liikenneturvallisuuden kehittäminen ympäristöystävällisyys ja tasa arvoisuus hyödyttävät kuitenkin meitä kaikkia

täällä on nyt paljon keskusteltu tästä hallituksen esityksestä ja oltu sitä mieltä että se on syntynyt vähän hätäisesti ja siellä on ollut ongelmia

minä toivoisin että siinä vaiheessa kun näitä esityksiä tarkennetaan niin hallitus ottaisi itselleen kunnolla aikaa ja tekisi todella huolella nämä lakiesitykset jotka tänne saadaan

se mistä minä olen aivan erityisen ilahtunut on nuoret ja se millä tavalla hallitus on muistanut nuorten työllisyyttä

opintotuki sidotaan indeksiin ja lainapainotteisuutta ei otettu

se mikä tässä keskustelussa on häirinnyt on se että aina puhutaan että opiskelijat pitää saada työelämään

ja nuorisotakuu on aivan erinomainen asia

kuuluin itsekin ensimmäisen karttaharjoituksen jälkeen näihin epäileviin tuomaisiin mutta nyt itse asiassa tämän hallituksen tiedonannon perusteella minusta tässä uudistuksessa on ihan selkeät askelmerkit siitä millä tavalla tässä uudistuksessa edetään

juuri sen takiahan tätä uudistusta tehdään että vahvoille peruskunnille palautetaan esimerkiksi juuri sote palvelujen järjestämisvastuu ja varat niitten tekemiseen

itse asiassa ministeri virkkunen lausui täällä omassa puheenvuorossaan että yksi kuntauudistuksen tärkeimmistä tavoitteista on demokratian ja kuntalaisten osallistumisen vahvistaminen

yksi vaihtoehto ovat nämä kunnanosahallinnon ratkaisut